arvoisa puhemies

valiokunta pitää tärkeänä että sovittelumalli laajenee jo ensi vuoden aikana mahdollisimman kattavaksi ja että jatkuvuus valtakunnallisena toimintamallina turvataan

perusopetus paremmaksi eli pop talkoot ovat hyvässä vauhdissa

sadat kunnat ovat mukana ja ympäri suomen käynnissä on erityisopetuksen oppilaanohjauksen ja kerhotoiminnan vahvistaminen ja nämä pop toimet jatkuvat myös ensi vuonna

me emme voi pitää itsestäänselvyytenä hyviä oppimistuloksia vaan ne on todellakin lunastettava joka päivä jokaisessa luokassa

merkittävä toinen pop panostus on maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen keston pidentäminen puolesta vuodesta vuoteen

sen sijaan helsingin hallinto oikeudella ja korkeimmalla hallinto oikeudella jotka käsittelevät turvapaikka asioiden valituksia ei ole käytettävissään vastaavia lisäresursseja

tämä on esimerkki siitä että opmn sektorilla myös metropolipolitiikka etenee vauhdikkaasti eteenpäin

ilman näitä valiokunnan lisävoimavaroja valitukset ruuhkautuisivat jolloin ei saavutettaisi sitten niitä säästöjä joita maahanmuuttoviraston tehostuvalla toiminnalla tavoitellaan

myös taiteen perusopetuksen opetustuntimäärää kasvatetaan ja siten edistetään taiteen perusopetuksen saatavuutta

tosiaan kotimaisten kielten tutkimuskeskus kotus on ollut keskustelun aiheena viime aikoina

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

valiokunta kiirehtii valtion sektoritutkimuslaitosten kokoamista suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja korostaa että oikeuspoliittinen tutkimus on resursoitava niin että se antaa mahdollisuuden tuottaa päätöksenteon tarvitsemaa ajantasaista tietoa

samaan aikaan sadat nuoret ovat jääneet ilman koulutuspaikkaa ja tähän järjettömään yhtälöön sinivihreä hallitus puuttui ensi töikseen

valtion tuottavuusohjelma on kovin haastava koko opetusministeriön hallinnonalalla ja ei voi välttyä siltä että myöskin kotukseen nämä tuottavuusohjelmavaateet kohdistuisivat ja tiedän että tämä on aika haastavaa kotuksen osalta

valiokunta korostaa että jatkossa on huolehdittava siitä että rikosuhripäivystyksen rahoitus saadaan kestävälle pohjalle ja että toiminta on alueellisesti kattavaa

olenkin asettamassa työryhmää jossa yhdessä katsoisimme minkälaisia tuottavuusvaateita voi kotukselle asettaa jotta tuottavuusohjelmasta huolimatta voimme kotuksen tärkeät toiminnot säilyttää

eli tämän tutkimuskeskuksen perustoiminnot tullaan säilyttämään siihen hallitus on vahvasti sitoutunut

koulutuksen tasa arvon toteutumiseksi on aivan keskeistä huolehtia että jokainen peruskoulun päättävä nuori pääsee jatkamaan opiskelujaan

aivan aluksi haluan todeta että maamme heikosta taloudellisesta tilanteesta ja myöskin osin kelassa olevista historiallisista uudistuksista ja muutoksista johtuen työpaine kelassa on ollut kova mutta tiivistettynä voi sanoa että kela on selvinnyt vaativassa tilanteessa hyvin

valiokunta pitää myös perusteltuna että vankeinhoidon terveydenhuolto organisoidaan tiiviimmin yleisen terveydenhuoltojärjestelmän piiriin ja kiirehtii siksi hallitusohjelman mukaisen selvityksen laatimista

valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että tuomioistuinlaitoksen rakenteelliset uudistukset ovat edenneet määrärahaleikkauksia hitaammin mistä johtuen monet tuomioistuimet ovat ylikuormittuneita

kela saavutti hakemusten läpimenoaikatavoitteet valtaosin huolimatta siitä että työttömyysturva ja asumistukihakemusten määrä kasvoi huomattavasti

arvoisa puhemies

lopuksi haluan todeta että erityisen vahvasti valiokunta kiinnittää huomiota siihen että tuomioistuinten perusrahoitus on turvattava ja korostaa samalla että määrärahojen pysyvä lisääminen ei ole tämän hetken talousnäkymien valossa realistista

huolimatta lisäpanostuksista ensi vuosi tulee olemaan yliopistoille hyvin haasteellinen sillä tuottavuusohjelma nakertaa yhä

mielestäni tämä on hieno päivä kun saamme tämän lapsiystävällisen oikeudenkäynnin follo mallin laajennettua valtakunnalliseksi niin että se on jokaisen perheen jokaisen lapsen saavutettavissa

sehän vastaa kotimaisten kielten suomen ja ruotsin sekä meidän vähemmistökieltemme romanikielen saamen kielen ja myöskin kotimaisen viittomakielen kielenhuollosta ja kieliperinteen säilyttämisestä

tämähän on ollut niin sanotusti eduskunnan lempilapsi

eduskunnan valtiovarainvaliokunta ja eduskunta sitä myöten on osoittanut tämän mallin laajentamiseen rahat ja on hyvä että tämä on nyt saatu suomeen

todellakin tässä uudessa haastavassa tilanteessa on hyvin tärkeää että arvioidaan miten tämä organisaatio toimii ja millä tavalla myöskin tuottavuusvaateita voidaan siihen kohdistaa ilman että näitä perustoimintoja millään tavalla vaarannetaan

siksi me erityisesti kiirehdimme oikeudenkäyntien kokonais keston lyhentämiseksi ja oikeusturvan laadun parantamiseksi laadittavan oikeusturvaohjelman valmistelua sekä tarpeellisten rakenteellisten uudistusten toteuttamista

kiinnitän tässä yhteydessä eduskunnan huomiota että tämä sovittelu on saatava jatkossa varhaisempaan vaiheeseen niin että kun uutta sosiaalihuoltolakia rakennetaan sovittelu olisi heti saatavilla kun avioero laitetaan vireille

tapaan kotuksen johdon joulukuun alussa ja yhdessä asetamme työryhmän

kiitän vastaavaa ministeriä erinomaisesta yhteistyöstä ja tietenkin jaostoa ja valiokuntaa sekä valiokuntaneuvosta syksyn aikana tehdystä työstä

korkeakouluja ilahduttaakin varmasti se että tieteelle tehtävien lahjoitusten verovapaus koskee määräaikaisesti myös yksityishenkilöiden tekemiä lahjoituksia ja tämä päänavaus että korkeakouluille annettujen lahjoitusten verovapautta on laajennettu myöskin yksityishenkilöihin ja summaa on nostettu koskee myöskin ammattikorkeakouluja

näin vauhditetaan niitä sivistystalkoita joissa todellakin yliopistoja ja ammattikorkeakouluja vahvistetaan niiden laatua parannetaan

arvoisa puhemies

todellakin sinivihreän hallituksen toinen budjetti on vahvasti osaamisbudjetti

sen lisäksi että siinä on lisävoimavaroja koulutukseen sisältyy budjettiesitykseen useita rakenteellisia sisällöllisiä uudistuksia joilla todellakin huolehditaan siitä että koko suomessa on laadukasta koulutusta

tyytyväisyys kelan palveluihin on yleisesti ottaen hyvällä tasolla ja on hyvä todeta että yhä useampi kelan asiakkaista hoitaa asiointinsa verkossa ja hakemuksista jo yli puolet tehtiin verkossa

tutkimusta parannetaan sen vaikuttavuutta parannetaan ammattikorkeakoulujen t k toimintaa parannetaan ja ennen kaikkea huolehditaan siitä että osaavaa työvoimaa saa

kohti uutta kelaa ohjelma saatiin päätökseen toimintakertomusvuonna ja olennaista on todeta että ohjelman hankkeet tähtäsivät ennen kaikkea asiakaspalvelun parantamiseen

moni käydään tästä on saatavilla

kelan kanta palvelut yksikkö toteuttaa ja kehittää sosiaali ja terveydenhuollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita yhteistyössä thln kanssa

eduskunnan usein keskustelema asia taksimatkojen suorakorvaushanke

mutta samaan aikaan kuin ruotsin kielen kirjoittaminen tuli vapaaehtoiseksi päätettiin myöskin siitä että opetusministeriö ja opetushallitus tekevät toimia sen eteen että ruotsin kielen opiskelumahdollisuuksia parannettaisiin ja ennen kaikkea ruotsin kielen opiskeluun kannustettaisiin

meillä on nyt erilaisia toimenpiteitä joilla esimerkiksi kannustamme siihen että suomalaiset oppilaat valitsisivat ruotsin kielen nykyistä aikaisemmin

yksi keskeinen mittari on hiilijalanjäljen laskenta hiilijalanjälki on pienentynyt joka vuosi seurannan aloittamisesta lähtien muun muassa lentomatkustamisen vähenemisen myötä

aivan lopuksi totean muutaman sanan kelan hallinnon uudistamisesta ja kelan tulevaisuudesta

aluekeskusten henkilöstö sijoittuu nykyisin uusiin työtehtäviin muualla kelassa mutta ketään tämän muutoksen pohjalta ei irtisanottu

totean vielä että sote uudistus vaikuttaa suuresti kelan toimintaan tulevaisuudessa ja siihen on valmistauduttu organisoimalla toiminta viiteen vakuutuspiiriin ensi vuoden alusta lähtien

arvoisa puhemies

filatov totesi nämä järkyttävät tapahtumat ovat sellaisia joita kukaan ei voi käsittää ja kyllä ne ovat vakavasti vaurioittaneet suomalaisten perusturvallisuuden tunnetta

mutta on hyvä todeta että tuo vakuutuspiiriuudistus ei tule muuttamaan kelan toimistoverkkoa vaan se vaikuttaa lähinnä kelan ratkaisutoiminnan organisoitumiseen

ja kun mietitään mitä tietoja mitä nuoret ovat näitä hirvittäviä tekoja mitä nuoret ovat tehneet niin kyllä siinä mennään kaikkein perimmäiseen kysymykseen siitä miten me välitämme lapsistamme miten me saamme riittävästi vanhempien aikaa ja välittämistä lapsille kaikkien läheisten aikuisten

eli kelan ja kuntien välinen yhteistyö jatkuu entiseen tapaan eri paikkakunnilla eikä tämä uudistus myöskään vaikuta kelan toimihenkilöiden työpaikkojen sijaintiin

aivan lopuksi totean näin uutena valtuutettujen puheenjohtajana että kun tämä kertomus menee sosiaali ja terveysvaliokuntaan erityisesti toivon eduskunnalta ja sosiaali ja terveysvaliokunnalta näkemyksiä siitä kuinka tämä kertomusmalli palvelee eduskunnan seurantatehtävää ja mitä kehittämistä tässä on

päinvastoin tulen asettamaan vielä ennen joulua työryhmän jossa yhdessä katsotaan niin työryhmän kokoonpano kuin myöskin työryhmän toimeksianto

sen takia kaikki ne toimet mitä me teemme valtiovallan puolelta kunnissa seurakunnissa perheet miten me voimme tukea perheitä ja tukea heitä kasvatustehtävissä ne ovat aivan ensisijaisia

tavoitteena on juuri katsoa millä tavalla niihin haasteisiin jotka tällä hetkellä kohdistuvat kotukseen vastataan ja minkä tyyppisiä tuottavuusvaateita voidaan kotukseen kohdentaa

omaishoitajat tekevät äärettömän tärkeää työtä ja on hyvä että pääministeri kataisen ohjelmaan on omaishoitajien aseman parantaminen vahvasti kirjoitettu

opetustoimen osalta kaikki toimet mitä me teemme koulujen kehittämiseksi suuntaavat siihen että koulu ja oppilaitokset parhaalla mahdollisella tavalla tukisivat lasten ja nuorten hyvinvointia

koska valtion tuottavuusohjelma kohdistuu kaikkiin toimenpiteisiin mitä opetusministeriön hallinnonalalla on ei voi olla niin että kotus jää näiden ulkopuolelle

täällä ministeri avasikin vähän sitä mitä tällä vaalikaudella on tarkoitus tehdä

näissä toimissa on oltu ja niitä todellakin tehdään

mutta aivan selvää on ja sen vakuutan koko eduskunnalle että ne toiminnot joista kotus vastaa kotimaisten kielten kielenhuolto ja kieli kulttuuriperinnön säilyttäminen tullaan kyllä turvaamaan

kun kerroitte että siinä on tulossa parannuksia omaishoitajien asemaan niin voisitteko vielä vähän tarkentaa sitä mitä on tulossa ja missä aikataulussa eduskunta saa vanhuspalvelulain käsiteltäväkseen koska se on yksi tämän vaalikauden tärkeimpiä asioita

kun tuo jokelan hirvittävä tapaus oli ollut niin sen jälkeen me perustimme joukkueen ja yhdessä eri tahojen kanssa opettajat rehtorit lapsiasiainvaltuutettu vanhempien edustukset mietimme niitä toimia miten me voimme rakentaa turvallisempaa koulua ja kouluyhteisöä

sen voin tässä luvata ja siihen hallitus on kyllä sitoutunut

täällä nousi esille vammaiset lapset heidän omaishoitajansa

mutta tämä on pitkäjänteistä työtä ja sitä parhaillaan tehdään ja työ jatkuu

kun tässä vanhuspalvelulaissa tulee vanhusten osalta parannuksia niin mitä voimme odottaa sitten vammaisten lasten perheiden osalta tässä omaishoitaja asiassa

tosiaan itämeri on maailman pilaantunein meri

ikävää on se että kaikki muut itämeren maat ovat saaneet vähennettyä nyt päästöjä ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan mutta suomen päästöt typpipäästöt erityisesti eivät ole vähentyneet

mutta arvoisa puhemies kysyisin tästä kaasuputkesta vielä

haluaisin kysyä vielä sitä kun joka tapauksessa tuo kaasuputki aiheuttaa ympäristöhaittoja itämerelle niin eikö olisi hyvä ja olisiko mahdollista että suomi vahvemmin voisi ajaa sitä että jos tuo kaasuputki toteutetaan niin saataisiin myöskin venäjä sitoutumaan vahvemmin siihen että sen puolelta sitouduttaisiin näihin itämeren suojelutavoitteisiin joihin on ollut kovin vaikea venäjää saada

on aivan erinomaista että edellinen peruspalveluministeri risikko teki oikean naisen työn siinä että hän valmisteli tämän vanhuspalvelulain siihen pisteeseen että se on nyt saatu lausuntokierrokselle ja lausuntoja on tullut

kyllä esimerkiksi helsingistä tuli myöskin paljon sellaista palautetta että lakia täytyy miettiä mutta se täytyy ripeästi viedä eteenpäin että ihan valmishan se ei ollut

mutta kun täällä kysyttiin peruspalveluministeriltä onko tulossa lakiin henkilöstömitoitukset niin ehkä siitä tässä haluaisimme vielä kuulla vastauksen onko se jo ratkaistu ja myöskin sitten siitä iästä

eikö tässä olisi mahdollisuus saada venäjä vahvemmin pelastamaan itämerta

toivon että ministeri näihin vastaisi ja ehkä kertoisi vielä milloin me eduskuntaan saamme tämän erittäin tärkeän ja erityisesti kokoomukselle koko hallitukselle ja varmasti kaikille suomalaisille tärkeän lain

syntynyt raamisopimus osoittaa erinomaisesti sen että kataisen hallitus on erinomaisen kyvykäs tekemään yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa

mutta myös tarvitaan yrittäjyyttä ja kun raamisopimukseen ei mahtunut se tavoite joka hallitusohjelmassa on että työnantajalle vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset jaetaan tasan nyt kun raamisopimus on hyväksytty on katsottava eteenpäin

kyllä tässä keskustan eduskuntaryhmälle täytyy sanoa se että kyllä käsitteillä olevassa koko ensi vuoden talousarviossa ovat aivan oikeat painopisteet kuten täällä valtiovarainministerikin totesi

todellakin kun nuo vanhemmuuden kustannukset ovat suurin yrittäjyyden jarru siellä pienissä yrityksissä ja myöskin suurin tasa arvon häpeätahra siellä työelämässä kysyn voisiko pääministeri tai valtiovarainministeri luvata että tämä asia nyt hoidetaan tämän kolmannen hallituksen ohjelmassa

arvoisa puhemies

on erinomaista että tässä täydentävässä budjetissa näin itsenäisyyspäivän alla muistamme niitä veteraaneja jotka mahdollistivat itsenäisen isänmaan

sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan jonot ovat olleet todella häpeäpilkku niihin tulee lisää voimavaroja

sanoitte että vielä on vaikea arvioida mitä kunnissa on tapahtunut mutta haluaisin kysyä kun näissä laatusuosituksissa on erityisesti terveyden edistäminen ja kuntoutuksen painottaminen vanhustenhuollossa koska tällä hetkellä on liikaa makuuttavaa laitoshoitoa mitä muita toimia on tulossa hallituksen puolelta ja teidän puoleltanne että me saisimme lisää elämää sinne vanhusten vuosiin ja lisää liikuntaa ja sitä terveyden edistämistä

näin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kun tehdään säästöjä näin sosiaalisesti oikeudenmukaiset lisäykset toivotan tervetulleiksi tähän budjettiin jota eduskunta parhaillaan käsittelee

suomen taloustilanne on synkkä

olemme jäljessä kilpailijamaitamme luottoluokituksemme on uhattuna rajun velkaantumisen vuoksi ja samaan aikaan työikäinen väestö vähenee

suomalaiset kyllä kestävät kuulla totuuden ja he myös odottavat maata johtavilta poliitikoilta vastuullisuutta ja päätöksentekokykyä jotta tilanne saadaan oikaistua

hallituksen esitykset työllistäväksi lisätalousarvioksi sekä kasvua ja kilpailukykyä vahvistavaksi budjetiksi maltillinen palkkaratkaisu ja kestävyysvajetta umpeen kurova rakennepaketti ovat oikeita ja kipeästi kaivattuja askelia välttämättömään suunnanmuutokseen

todellakin erittäin kannatettava lakiesitys

kun tässä nykyistä oikeusministeriä kiitin niin kyllä haluan todeta edustaja braxille että myös hänen aloitteellisuutensa ja aktiivisuutensa aikoinaan oikeusministerinä on tämän asian vauhtiin laittanut

totean että hallitusohjelmassa todetaan että erosovittelua kehitetään ja se ei tarkoita tätä käräjäoikeudessa tapahtuvaa sovittelua vaan sitä sovittelua joka on sosiaalihuoltolaissa todettu perheasioiden sovitteluna

jos ei vielä ole tullut selväksi oppositiolle niin toivon että ainakin suomen kansalle ja suomalaiselle vanhusväestölle tulee nyt selväksi se tärkeä tosiasia se päätös jonka hallitus tosiaankin on tehnyt että nähtiin että se alkuperäinen ajatus että eläkeläisten asumistuki yhdistettäisiin sulautettaisiin yleiseen asumistukeen ei ollut järkevä päätös

pitkäaikaishoidosta on selkeät säädökset ja myöskin käyttövara mikä pitää jokaiselle ihmiselle jäädä mutta täällä palveluasumisen puolella sitä ei ole

tähän keskusteluun haluan osallistua kiinnittää huomiota siihen että on hyvä että eduskunta on hyväksynyt uuden tietohallintolain joka on antanut velvoitteen sitten valtiovarainministeriölle valtakunnan tasolla katsoa valtion tietohallintohankkeiden kokonaisarkkitehtuuria

kyllä muistutan vielä hallitusta siitä että kun sosiaalihuoltolakia kehitetään niin pitää huolehtia siitä että siihen kirjataan perheiden mahdollisuudet varhaisessa vaiheessa jo silloin kun avioero on vireillä saada apua

siksi kokoomuksen mielestä hyviä toimia ovat yhteisöveron mittava kevennys kasvuun kannustava osinkoverouudistus kasvurahastot rikkidirektiivin kompensaatio palkkaverotuksen kevennys ja kotitalousvähennyksen korotus